valtava luonnonvara suomessa on myös soissamme

turpeen energiasisältö ylittää norjan öljy ja kaasuvarat

turpeesta tuotetaan tälläkin hetkellä kunnallisissa vastapainevoimalaitoksissamme edullista energiaa ja ennen kaikkea sähköä

minun mielestäni hallituksen ilmasto ja energiastrategia on hyvä

ministeri pekkarinen on tehnyt hyvää työtä tässä

tällä on mahdollisuus ratkaista näitä asioita

turvesoiden hyödyntämisessä on kuitenkin pidettävä huolta vesistöjen puhtaudesta

nyt onkin huomattu että suurimmat soilta tulevat päästöt johtuvat suometsien ojittamisesta eivätkä turpeen nostosta ja myös maataloudella siinä on oma osuutensa

samoiten metsäteollisuuden lopettamiset

viimeiset tiedot kertovat että turpeestakin voidaan ottaa hiilidioksidipäästöt jo talteen ja näin tekniikka turpeen polttoakin helpottaa ja vähentää siitä syntyviä päästöjä

onko ministeri sitä mieltä että tällä strategialla nyt taataan että teollisuus pysyy suomessa

arvoisa puhemies

erityisesti itä ja keski suomessa hyötyvät metsiin suuntautuva turismi ja matkailukeskukset siitä että meillä on luonnonsuojelualueita

metsien ihmisten ja poronhoidon selviäminen pitää myös lapin lappina ja tämä takaa mahdollisesti myös yhä lisääntyvää matkailukohteitten kysyntää

suomessa on mittavat vesivoimavarat tuhat järveä ja on juomakelpoista vettä ja vesivoimaa

mielestäni vaikka täällä on sitä arvosteltu pitäisi valjastaa vesivoimaa lisää ja saada puhdasta säätövoimaa puhtaalle tuulivoimalle ja omasta maasta ettei sitä tarvitsisi norjasta ja muilta markkinoilta ostaa

nyt euroopan unionissa on määritelty kolme malmilaatuamme suorastaan elintärkeiksi resursseiksi ja toistakymmentä malmia nähdään tärkeänä

siinä olen ministerin kanssa samaa mieltä että jos täällä on ydinvoimaloita ja täältä saadaan uraania niin kyllä se silloin pitää kotimaasta hoitaa eikä vaan ostaa ulkomailta

mikäli kaikki suunnitellut hankkeet toteutuvat voivat ne tarkoittaa jopa yli pariakymmentätuhatta uutta työpaikkaa

itse kannatan hallituksen esitystä ja kahta ydinvoimalaa mutta ihmettelen kyllä kun täällä puhuttiin mankala periaatteesta

ihmettelen minkä maan asioilla he siellä oikein huseeraavat

tämä opposition vastalause lähtee siitä että eduskunta edellyttää että lain nojalla säädettävä asetuksella haittaluokituksesta ei tule heikentää nykyisiä aitto ei tule heikentää nykyisiä haittaluokituksia

eduskunta edellyttää että tapaturmavakuutuslakiin nojautuva haittaluokitus ei saa sellaisenaan määritellä vammaispalvelujen ja etuuksien saantia

tämä on hyvä esitys oppositiolta ja toivoisi tässä että hallitus ja hallituspuolueitten jäsenet olisivat nyt näin joulun alla armollisia tämän maan vammaisia kohtaan

ja tällaisten ihmisten työuraa aiotaan pidentää

nuorisotyöttömyys on kaikista huutavin ongelma

kaikki tapahtui iloisesti muutaman tunnin budjettiriihessä kun hallitus yksissä tuumin tämän leikkasi tämän suurtyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden aikana

arvoisa puhemies

tämä hallitus ei vakuutteluista huolimatta saata harmaata taloutta kuriin vaikka kaikki asiantuntijat ovat yksimielisiä keinoista jotka olisi helppo ottaa käyttöön

niin kuin täällä on todettu näistä linja autoliikennöitsijöistä varsinkin näistä keskisuurista liikennöitsijöistä mitä eilenkin tuolla kuunneltiin pitää huolehtia että ne elävät ja ovat että on vaihtoehto näille suurille

harmaata työtä teetetään myös julkisilla työmailla

kunnissa ainakin näyttää olevan käytäntönä että kun tulee halvin tarjous niin otetaan se taustoja tarkistelematta ja sitä selvittämättä onko hinta saatu alas laillisin keinoin

samoiten työntekijöitten oikeuksia silloin kun kilpailutetaan pitää parantaa samoiten yhteensovittaa taksi ja linja autoliikenne

no kuntia pitää kuulla mutta kyllä kun on velkaiset kunnat siinä pitää rahaakin löytyä ei se pelkkä kuuleminen auta

kotikunnassani jyväskylässä liikennöitsijä kertoi että kaikki sellaiset liikennevuorot ajetaan mitkä tuottavat liikennöitsijöille voittoa mutta kannattamattomat pitää kaupungin ja kunnan maksaa

ja niin se on maaseudulla kuin kaupungeissakin mutta maaseudulla siinä on elämisen ja kuolemisen asia kyseessä isoilla paikkakunnilla enemmän muutenkin kilpailutetaan

esimerkiksi eteläistä suomea pohjoiseen yhdistävä valtaväylä nelostie on kotimaakuntani keski suomen osalta aivan riittämättömässä kunnossa

mutta valitettavasti joukkoliikennemäärärahoja on tänä vuonna pienennetty siitä mitä ne olivat viime vuonna ja tämä on huono suunta hallituksen taholta

niitä pitäisi lisätä ja tukea

arvoisa puhemies

vanhusten hoito on jätetty retuperälle terveyskeskuksia suljetaan kirjastot ovat lakkautuslistalla ympäri maata työntekoa vähennetään tuottavuusohjelmaksi nimetyllä työnteon vähentämisohjelmalla

täällä ministeri risikko kertoi että hän on tuomassa lakia joka takaa hoidon eri puolilla suomea samantasoisena mutta velkaiset kunnat eivät pysty tästä selviytymään

valitettavasti tämä ei ole pääministerin julkisuudessa esittämä linja

hallitus kertoi muun muassa että on nostanut pieniä eläkkeitä

pääministeri esittelee laveasti että pääkaupunkiseutua pitäisi muuttaa jonkinlaiseksi varakkaitten ihmisten puutarhojen tilkkutäkiksi

teidän pitäisi nyt kun kuntatalous on ensi vuonna lähes miljardin velkainen antaa rahaa että kunnat selviävät näistä velvoitteista mitä on

mutta puhutaan rahasta

te olette sanonut että kun tehtäviä annetaan kuntiin niin ne korvataan kunnille mutta nyt ei näin tehdä

budjetti on nyt eduskunnan peukalon alla

nelostie on eteläpohjois suunnassa suomen valtatie ja siellä on vaajakosken ohitustie joka ohittaa sen taajaman

kehottaisin ministeriä sielläkin käymään katsomassa

kyse on regressiivisestä verotuksesta

regressiivinen verotus tarkoittaa sitä että vähemmän tienaava maksaa tuloihinsa nähden veroja suuremman prosentin mukaan kuin enemmän tienaava

jos on kyse tasaverosta niin molemmat veroprosentit ovat samat

kiviniemen oikeistohallitus ei välitä omaan hallitusohjelmaansa kirjoitetusta lauseesta jonka mukaan he pitävät pienituloisten puolta

melkoinen hiilivuoto on suomesta ollut kiinaan ja aasian maihin ja teollisuutta on lähtenyt sen takia täältä että suomessa on liian tiukat päästörajoitukset

aiotteko nyt ottaa tämän esille kööpenhaminassa että tällainen vuoto lakkaa eikä nyt mennä niihin maihin saastuttamaan missä voidaan saastuttaa

niitä on kehitettävä

miten näissä aiotaan edetä

suomella pitää olla valmius ja valmistautua siihen mutta myös pitää itämeren rantavaltioitten yhteistyössä muun muassa venäjää nyt vastuuttaa ja käydä yhteistyötä

ei pienen suomen varusteilla ja rahoilla sitä pystytä pitämään

tämä hallituksen esitys osakeyhtiölain ja osuuskuntalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta on muutoin hyvä mutta tässä nyt heikennetään tätä konsernitilinpäätöksen tekoa

ne ovat hurjia lukuja

tilastotieteilijät kertoivat että on pakko jossain vaiheessa siellä rytistä tilastojen mukaan siihen pitää varautua

pääkonserni tekee tilinpäätöksen mutta nyt tässä annetaan vapautus sitten

isoissa yhtiöissä on näitä sisäisiä konsernejakin ja minun mielestäni niitä ei pitäisi vapauttaa tilinpäätöksen teosta koska valiokunnan kuulemisenkin aikaan niin poliisi keskusrikospoliisi kuin verottajakin kertoivat että heille on tästä hyötyä nimenomaan taistelussa harmaata taloutta vastaan

mutta siitä rantavaltioitten yhteistyöstä näissä pitäisi kumminkin löytyä se päävastuu

sekin täytyy tunnustaa että tässä nyt rehelliset yrittäjät joutuvat maksamaan näitten huijareitten touhuja

siksi tämä on valitettavaa mutta kumminkin kyllä pitää olla voimavaroja käydä harmaata taloutta vastaan ja siihen pitää osallistua yrityselämänkin

se tuo mahdollisuuksia niin metalli kuin metsäteollisuudelle ja monia kuntiakin on tässä hankkeessa mukana investoida tänne

ja kivihiiltä ei pystytä korvaamaan ilman ydinvoimaa

toki ymmärrän sen että taakanjaossa pitää olla suomen mukana lentoliikenteenkin osalta näissä päästöissä mutta ne suomen päästöt ovat aika pienet

finnairin ja finaviankin toimesta on kerrottu että kotimaan lentoreittejä tullaan sulkemaan vastaisuudessa että ne eivät kannata

oulu nyt kannattaa jotenkuten koska sieltä on niin pitkä matka helsinkiin että sieltä ei junalla ja omalla autolla tulla mutta kaikki muut lentoasemathan ovat tappiollisia

kankaanniemi totesi metso valtra vapo suuria metsäteollisuuslaitoksia jotka lähes kaikki vievät vientiin

arvoisa puhemies

kankaanniemi totesi että tämä hallitus ei pidä kyllä nyt kehittyvien maakuntien suomen puolta kyllä tässä taitaa käydä siten

täällä kerrottiin ed

komi sanoi että liikenneministeri vehviläinen on tietenkin tehnyt hyvää työtä mutta kyllä hänen pitäisi parantaa tuota juoksuaan